ne ovat hyvin yksinkertaisia ja helppoja käyttää

valtion vastuut jotka ovat budjettitalouden ulkopuolella on ehdottomasti saatava paremmin haltuun ja siltä osin läpinäkyvämmäksi osaksi meidän eduskunnan työskentelyä

arvoisa puhemies

siellä on asetettu hyvin korkeat laadultaan ja vaatimuksiltaan myös hyvin erityislaatuiset osaamisvaateet

asia joka pohdituttaa tässä tilanteessa eniten on se että ervvhän on suhteessa taas evmään heikompi meidän maiden etujen näkökulmasta

edustaja pekkariselle että ei tässä keskustakaan käsiänsä voi pestä

tällöin on tietenkin perusteltua että tarvitaan aina uudenlaista osaamista omilta erityisaloilta

yhdessä ne päätökset tehtiin ja tiedetään myös se että kyllä se velkasaneeraus sillä hetkellä kun niitä päätöksiä tehtiin olisi ollut oikeampi järjestely ja nyt me olemme tilanteessa jossa me itse asiassa järjestelemme velkoja uudestaan

ensi vuonna on jälleen uudet kohteet

lisäksi jatkossakin tulee varmistaa että meillä on heille jotka eivät ole tottuneita käyttämään teknisiä välineitä myös nämä perinteiset puhelimet ja asiakaspalvelupisteet olemassa

lisäksi korkeimmassa oikeudessa annetaan ennakkopäätöksiä jotka ovat yhä vaativampia ja myös moniulotteisempia

me tarvitsemme hintakilpailua ja tämä on menetelmä jolla me pystymme sitä todella luomaan ja sekin parhaimmillaan näkyy myöskin siellä pienituloisten kukkarolla

haluaisinkin kysyä valtiovarainministeriltä on ko meillä mahdollisuutta vieläkin tästä nopeuttaa aikataulua siirtymistä evmään jotta eräällä tavalla meidän maiden rahoittajariskit pienentyisivät sitä kautta

edustaja heinoselle sen verran että parempi nyt kuin ei milloinkaan ja voisi sanoa että tässä vaiheessa meillä on jo kypsää teknologiaa jota voimme lähteä viemään sitten toteutukseen ja toimeenpanoon asti

voi ehkä sanoa että tässä yksi sukupolvi pääsee keski ikään ennen kuin edes päästään näkemään sitä tuleeko niille vakuuksille käyttöä vai eikö tule

arvoisa puhemies

kyllä tässä on kysymys jo tässä vaiheessa hyvin vahvasta velkajärjestelystä

markkinat toimivat raadollisesti

meillä on hyvin paljon tehtävää huolimatta siitä että terveydenhuoltomme on organisoitu ihan kohtuullisen hyvin ja kustannukset ovat kohtuullisen matalat kun vertaillaan

minkälaisia mahdollisuuksia hallitus näkee sen suhteen miten pystymme vaikuttamaan kustannuksiin niin pitkällä kuin lyhyellä tähtäimellä

arvoisa puhemies

pieni suuri asia ja lyhyt paperi mutta sisältää tavallisen kansalaisen kannalta myös tärkeän päätöksen

silti se sisältää useita hyviä elementtejä

se sisältää sen että lapset eivät ole yksin siellä päiväkodissa varhaiskasvatuksessa vaan osaksi otetaan myös vanhemmat lain tasolla

kela maksaa työkykyisten sairauslomalla olevien leikkauspotilaiden osalta huimia summia ja samaan aikaan myös työnantajat maksavat

arvoisa puhemies

mitä tämä tarkoittaa

tämä tarkoittaa sitä että esimerkiksi kuluttajien tai yritysten välisiä sopimuksia jotka ovat hyvin pitkiä pääsääntöisesti ei saa sitoa indekseihin ellei jossain muussa laissa ole toisin sovittu mikä tarkoittaa sitä että yritysten tulee sopia erikseen hintojen korottamisesta

on erittäin tärkeää nostaa esille oppimisen polku mutta samaan aikaan muistaa se että lapsen varhaiskasvatuksen oppimisen polku on leikkimisen kautta tapahtuvaa oppimista ei sitä että mennään täysillä luokkahuonetapoihin

samaan aikaan sairaanhoitopiireissä venytetään penniä ja samaan aikaan leikkausjonot tulevat yhä pidemmiksi tietenkin lain sallimissa rajoissa

tiedämme mitä on tullut eteemme

ja voisikin sanoa että valiokunnan lausumaehdotus on ihan paikallansa että on syytä veroa nostaa edelleen vieläkin rutkemmin

kela voisi esimerkiksi maksaa kannustinpalkkiota siitä että leikkausjonot saadaan nopeammin lyhennettyä ja rahoitus saadaan sieltä säästyvistä sairauspäivistä

on erittäin tärkeää että me olemme myöskin saaneet kirjauksen siitä että tämä on yhden hallinnon alla että opetushallitus vastaa jatkossa varhaiskasvatuksen kehittämisestä

mikä vaikutus tällä on sitten kansantalouden kannalta kun laajamittaisesti arvioidaan miksi tämä laki joka on käsillä on hyvä

se on hyvä siksi että pahimmillaan laajat indeksisidonnaisuudet voisivat myös eräällä tavalla ruokkia inflaatiota ja tässä taloudellisessa tilanteessa jossa elämme suomen kannalta on ensiarvoisen tärkeätä pitäytyä matalan inflaation ajassa mieluiten sellaisessa inflaatiotasossa joka on meidän kilpailijamaitamme alhaisempi

ja kolmas näkökulma nuorten kannalta myös on se minkälaista mielikuvamainontaa meillä suomessa harjoitetaan

edustaja pekkariselle

tietenkin herää kysymys tässä kun siellä on kieliohjelmien laajentamista voi pohtia onko tämä juuri se hetki jolloin kieliohjelmia laajennetaan kun on lomautukset ja syntyy myös näitä paineita suurentaa luokkakokoja

on paljon puhetta mutta vähän onnistuneita tekoja

valvonta voi tuoda sellaisia asioita jotka ovat kehittämisnäkökulmasta ensiarvoisen tärkeitä

arvoisa puhemies

ilmastopolitiikkaa tarvitaan ja maailma tulee säästää luonnon katastrofeilta mutta se ei tarkoita sitä että järjen käyttö ei ole sallittu

tällä perusteella kannatan sitä että jatkossa pohditaan voidaanko näitä kahta elyä ja avia yhdistää tulevaisuudessa yhdeksi kokonaisuudeksi takaisin edellisiä puhujia kompaten

siltä osinhan me teimme juuri vähän aikaa sitten päätöksen jossa emme voisi sanoa deflaatioaikaan lähteneet pienentämään eläkkeitä

sipilän hallituksessa on tehty lainsäädäntöä korkeakouluille mikä mahdollistaa myös muualla annettavan tutkintopohjaisen korkeakouluopetuksen

ministerin ele muistaa leena palotietä oli todella tärkeä viime keväänä joka muistutti siitä että joskus asiat vaativat henkilökohtaisia uhrauksia ja leena palotie näin teki

siltä osin on syytä pohtia mikä on kaikista tehokkain tapa kohdistaa meidän arvokkaita eurojamme joita me itse asiassa lainaamme tuolta markkinoilta tällä hetkellä ja siltä osin näen tärkeänä sen että me myös kyseenalaistamme näitä jo tehtyjä päätöksiä esimerkiksi tuulivoiman osalta

mitä sitten tehdä

me tarvitsemme uusia tietojärjestelmiä työn tuottavuutta on vain saatava parannettua

vaatii kylläkin vuosia ja kovaa työtä ja myöskin kykyä valikoida ne oikeat markkinat mihin viedä mitäkin tutkintoa

lex palotie kuten ministeri risikko ehdotti olisi varsin hyvä ele hänen muistollensa kun tiedämme miten paljon hän on lääketieteen saralla tehnyt ja miten hän viimeisinä vuosinaan antoi omia näytteitänsä lääketieteen hyödynnettäväksi

jos me ajattelemme lukukausimaksuja ja täällä kotimaassa annettavaa opetusta eu ja eta maiden ulkopuolella oleville nuorille niin totta on että kun lukukausimaksut tulevat niin kyllähän sieltä ne hakijamäärät varmasti tippuvat jo senkin takia että meillä on ollut tällainen vetovoimatekijä maksuton koulutus mutta asiallista on kysyä miksi me maksamme intialaisen nuoren opetuksen kun meillä rahaa on yhä vähemmän

arvoisa puhemies

puhemies

biopankkilakia on tehty pitkään ja hartaasti ja siltä osin meillä moni taho odottaa että pääsee töihin ja rakentamaan nykyistä paremmin biopankkeja

valitettava tosiasia on että elämä on välillä raadollinen ja me emme voi kaikelta ihmisiä suojata ja siltä osin me tarvitsemme jatkossakin mahdollisuuden varhaisvaiheen abortteihin

ensinnäkin suuret kiitokset oikeusasiamiehelle ja teidän tekemällenne työlle

arvoisa puhemies

miksi me emme tuotteista sitä korkeatasoista opetusta ja saa lisää rahoituspohjaa jolla me kehitämme meidän yliopistoistamme ja ammatillisista oppilaitoksistamme entistä vahvempia

uskon että muussa tapauksessa jos näin ei olisi meillä syntyisi näitä lieveilmiöitä lähtien siitä että naisen terveys saattaisi vaarantua kun puoskarointi mahdollisesti lisääntyisi

suomi tarvitsee uusia työpaikkoja ja myös niitä uusia innovaatioita joilla me pystymme tulevaisuudessa rahoittamaan hyvinvointiyhteiskuntamme

tietenkin tässä suurin kysymys liittyy siihen kuten oikeusasiamiehen puheessakin tuli millä tavalla kunnissa varmistetaan ne riittävät rahat omaishoidon järjestämiseen

annan kuitenkin kommentin edellisiin keskusteluihin tästä kakkososasta

kun lain nimike kertoo siitä että sikiön alkion ja perimän suoja niin missä kohdassa lapsella on perusoikeus

siksi ajattelin paneutua puheenvuorossani kohtuullisen konkreettisiin asioihin jotka ovat hyvin kiehtovia ja ihmisen terveyden kannalta uusia ulottuvuuksia tuovia

me tunnistamme niitä hyviä asioita vahvoja asioita ja myöskin kirjaamme ne ylös koska maailma ei ole kuitenkaan yhden totuuden mukainen ja joissain kohdin on hyvä tunnistaa ne riskitekijät kirjata ne ylös ja tehdä myös seurantalausumat siihen mukaan jotta sitten voidaan tarvittaessa tehdä niitä korjaavia toimenpiteitä

tilannehan on selvästi se että meillä on sopimusosapuolet jotka tällä hetkellä istuvat sopimuspöydän ääressä ja hakevat sitä yhteistä ratkaisua

tämä liittyy pohdintaan siitä kun on puhuttu päihdeäideistä ja siitä voiko pakkohoitoon ohjata ja mikä on se syntymättömän lapsen oikeus päihteettömään elämään

jollain tavalla pohdituttaa talousihmisenä että omaishoito on ensinnäkin inhimillinen mutta se on myöskin kustannustehokas tapa hoitaa asiaa

perusteluissa todetaan että halutaan saada oikeudellisesti yhdenvertainen asema jotta yliopistojen väki ja akatemian väki olisivat samassa kerroksessa mutta valitettavasti tässä luodaan uusi tapa tehdä kahden kerroksen väkeä jossa meillä on a ensin yliopiston oma väki omilla työsuhde ehdoillaan b akatemian tutkijat ja professorit joiden osalta on hyvin selkeästi erilaiset henkilöstön rekrytointi päätöksenteko ja arviointiperusteet jotka tulevat taas akatemian puolelta

itse henkilökohtaisesti uskon siihen että jatkossakin toivottavasti sopimuskulttuuri jatkuu ja edelleen voidaan työnantajat työntekijät ja myös yrittäjät mukana tehdä valtion mukanaolon myötä myöskin näitä yhteisiä ratkaisuja

arvoisa puhemies

siltä osin toivon että meillä syntyy jatkossa tähän liittyen pohdintaa

toinen hyvä muutos lisäys näihin vanhentuneisiin pykäliin oli myös se kun meillä on tämä laiton sukusolujen käyttö ja hedelmöityshoidot niin täällä on hyviä täsmennyksiä liittyen siihen että väärinkäytöksiltä vältyttäisiin

näytteen antajan kannalta se aina pohdituttaa miten se kerrotaan että sinun näytteelläsi voidaan itse asiassa pelastaa henkiä

ongelma vain oli se että meillä alkoi olla tilanne että on poikkeukselliset ajat suomessa niin kuin näemme meillä on ennätysmäärä pitkäaikaistyöttömiä ja siinä kohdin täytyy ihan oikeasti käydä ravisteleva toimenpide ja ottaa myöskin johtajuutta

saattaa olla että juuri biopankkikokoelmien avulla pystytään löytämään ne keinot joilla ne hankalat syövät pystytään jatkossa parantamaan ja siltä osin pelastamaan ihmishenkiä

johtajuus kuuluu suomen eduskunnalle ja sitä kautta suomen eduskunta on toiminut näin tässä tilanteessa joka on hyvin erityislaatuinen

joiltain osin voi kysyä miksi tämä muutos tehdään koska nykymallilla verkostomaisella organisoinnilla tämä olisi varmasti toiminut aivan yhtä hyvin eyn edustajaa ja pertti virtanen ase l

välttämättä direktiivit eivät aina tuo meille sitä parasta hyvää

tanskassa on malli jossa nimenomaisesti kielletään käyttämästä omia näytteitä ja se on huomattavasti kevyempi byrokraattisesti

tältä osin saattaa osoittautua että tämä meidän valitsema malli ei ole tarkkarajainen ja myöskin se saattaa osoittautua hankalaksi käytännön tasolla ja siltä osin seuranta on erittäin tärkeätä tulevina vuosina